se että kypros on ajautunut vaikeuksiin johtuu osittain nimenomaan kreikan pankkisektorin limittymisestä kyproksen pankkisektoriin ja kreikan vaikeudet nyt heijastuvat myöskin kyproksen vaikeuksiksi

oletteko te valmis siihen samaan ajatukseen kuten ministeri linden että yleisradion rahoitus hoidettaisiin valtion budjetista

arvoisa puhemies

tällä tarkistuksella pyrimme huomioimaan sen korotuksen joka arvonlisäveroon tehdään ja huolehtimaan myöskin oikeudenmukaisuudesta

pidän hyvin tärkeänä sitä että me voisimme löytää yhteisen kansallisen näkemyksen ja uskon että sillä olisi myöskin luottamusta vahvistava vaikutus sekä kansalaisiin suomessa että myöskin kansainvälisesti niihin arvioitsijoihin jotka seuraavat sitä miten suomessa taloutta hoidetaan

toimiva eurooppalainen rahoitusjärjestelmä on omalle viennillemme jokaiselle yritykselle ja sitä kautta suomalaisten työmahdollisuuksille välttämätöntä

hallituksen ja sitä kautta suomen linja on se että jokainen maa vastaa itse omasta taloudestaan ja omista veloistaan

miksi te valtion varoista vastaavana ministerinä annatte työttömyyden vielä kasvaa huhtikuuhun asti ja vasta sitten ryhdytte toimenpiteisiin

tässä yhteydessä täytyy vielä kiittää työmarkkinajärjestöjä jotka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta saivat aikaan sopimuksen keskitetystä tuloratkaisusta

takausvastuun lisääminen edellyttää aina eduskunnan nimenomaista suostumusta jonka valtioneuvosto saattaa eduskunnan käsiteltäväksi erillisellä tiedonannolla

me käymme tällä hetkellä neuvotteluja kyproksen kanssa mutta kaikki yksityiskohdat noiden neuvotteluiden sisällöistä ovat auki ja niihin tullaan palaamaan varmasti

mutta se mikä on ehkä tärkeintä tässä yhteisöverotuksessa on se että me emme pelkästään laske yhteisöveroa vaan me teemme laajan verouudistuksen eli me poistamme yritystukia me poistamme yrityksille kohdistuvia verovähennyksiä ja teemme myöskin osinkoverotukseen uudistuksen niin että suomessa ei enää jatkossa makseta verottomia osinkoja

hallitus ei voi merkittävissä määrin itse uusia työpaikkoja synnyttää mutta hallitus voi luoda edellytyksiä yrityksille jotta yritykset voisivat työllistää

kuinka syvälle kuinka syvälle suomen pitää sukeltaa tässä talouskriisissä ennen kuin hallitus ryhtyy toimiin ja alkaa tukea suomalaista teollisuutta

me olemme joutuneet tekemään päätöksiä verojen korottamisesta mutta samaan aikaan olemme myöskin tehneet päätöksiä menosäästöistä

ja pyytänyt edustaa tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmottautuman

kolmen vuoden takaisten tapahtumien jäljiltä julkisen talouden tila on nopeasti heikentynyt ja ennustettu talouskasvu ei yksin tule tilannetta muuttamaan paremmaksi

lähtökohtana vakausvälineitä koskevassa päätöksenteossa on että valtioneuvosto pitää eduskunnan suuren valiokunnan tietoisena ervvn päätöksentekoon liittyvistä kysymyksistä euroaluetta koskevan päätöksenteon kan sallisessa valmistelussa

ettekö te ymmärrä että samalla te myös näin tuhlaatte valtion varoja

mitä tulee sitten tulevaisuuteen niin hallitus on tällä hetkellä valmistautumassa kehysriiheen ja kehysriihen yhteydessä tulemme arvioimaan sekä menoja että tuloja mutta valitettavasti näyttää siltä että uusiin veronkevennyksiin valtiolla ei juurikaan ole mahdollisuuksia vaan päinvastoin tarpeet ovat sen suuntaiset että veroja pitää entisistä

tämä ervv puitesopimuksen hyväksyminen oli hyvin tärkeä sen takia että se antaa euroopan unionille mahdollisuuden rakentaa palomuuria tämän talouskriisin leviämisen estämiseksi

me teimme mittavan yritysverouudistuksen jonka tavoite on kannustaa yrityksiä kasvamaan investoimaan ja työllistämään eli synnyttämään uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

tästä kysymyksestä sallitaan myös lisäkysymyksiä joista ensimmäinen musta urpilainen kaisa puhemies jatkaa vielä hyvä tässä yhteydessä todeta että tämä käynnissä oleva finanssikriisi ei johdu euroopan unionista se ei johdu eurosta vaan se johtuu siitä että meillä on rahoitusmarkkinajärjestelmä jossa ei ole ollut riittävästi sääntelyä ja valvontaa

me olemme tehneet niitä sen takia että me haluamme puolustaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja ennen kaikkea sen julkista taloutta koska me tiedämme että vain sillä että me saamme julkisen talouden kuntoon meillä on tulevaisuudessakin nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio

suomen hallitus tiukensi eun tukipoliittista linjaa vaatimalla jatkossa tälle antamalleen tuelle vakuudet

työmarkkinoilla työstettävään kokonaisuuteen liittyen on tietenkin kelkkarata arvon ihanne tähti will vielä varauduttava siihen että vielä myöhemmin tänä syksynä saatetaan antaa toinen talousarviota täydentävä esitys

tämän lisäksi valtioneuvosto hakee eduskunnan suostumuksen ervvtä koskevaan päätöksentekoon liittyvien keskeisten asioiden osalta koska niillä on vaikutusta eduskunnan budjettivaltaan

onneksi mitään dramaattista muutosta ei ole näköpiirissä mutta ylipäänsä kansainvälistä taloutta leimaa tällä hetkellä suuri epävarmuus ja se tietenkin näkyy omalta osaltaan myös noissa tehdyissä ennusteissa

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen edustaja saarakkalan kysymyksestä sen takia että huomasimme viime viikolla valtiovarainministeriössä että tätä ervvtä koskevassa hallituksen esityksen perustelutekstissä oli valitettavasti puutteellinen ilmaisu

jos emme tee tilanteelle mitään nostamme kädet pystyyn taantuma rakennemuutos ja kestävyysvaje vievät meiltä hyvinvoinnin pohjan

siinä missä lipposen ensimmäinen hallitus sai edeltäjältään perinnöksi kohoavan valtion velkaantuneisuuden nyt kehyspäätös taittaa sen

suomen hallituksen linja on se että lainaerää ei pystytä myöntämään ennen kuin me tiedämme mikä on poliittinen tilanne kreikassa ja me tiedämme miten kreikka sitoutuu oman taloutensa kuntoonsaattamiseen

valitettavasti se tarkoittaa sitä että me joudumme koskemaan lähes jokaisen ministeriön hallinnonalaan etsimään useasta paikasta säästöjä ja myöskin koskemaan useisiin veroihin ja sitä kautta hakemaan valtiolle lisätuloja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä linja on näkynyt erityisesti sijoittajien ja pankkien vastuun painottamisessa sekä vakuuksien vaatimisessa ja saamisessa kreikan toiselle lainaohjelmalle

kun tuolloin uusi hallitus sai perinnökseen kohoavan joukkotyöttömyyden nyt työttömyyden arvioidaan ensi vuonna hieman laskevan

fbin eniten mitta ja hope niin voita mutta tupakka näihin palataan myöhemmin mikäli vakautta ja ennakoitavuutta tuova kattava työmarkkinasopimus saa daan aikaiseksi

hallitus on sitoutunut omassa ohjelmassaan velkaantumisen taittamiseen ja se edellyttää ensi vuonna niin kuin tänäkin vuonna verojen korottamista ja myöskin menosäästöjen tekemistä

arvoisa puhemies

hallitus teki kehysriihen yhteydessä päätöksiä joiden tarkoituksena on taittaa velkaantuminen ja sitä kautta turvata pohjoismaisen hyvinvointivaltion eli suomen rahoitus tulevaisuudessa

jyrkkyyden perustotuudesta heistä haluavat esittää jatkokysymyksiä ilmottautumaan painamalla

hyvää syysistuntokautta kaikille

olemme joutuneet turhankin monta kertaa puhumaan täällä eduskunnassa euroopan velkakriisistä eikä se vieläkään ole ohi

välittömästi kun huomasimme tämän ministeriössä pyysin että eduskuntaa informoidaan siitä että tällainen puutteellinen ilmaisu on tuohon tekstiin jäänyt ja tuo kirje on eduskuntaan lähetetty

kiitoksia erittäin tärkeästä kysymyksestä koska turvallisuus on jokaisen suomalaisen näkökulmasta aivan keskeinen osa meidän arjen elämää

pahoin pelkään että tuo hallituksen tiedonanto ei kyllä riitä palauttamaan kansalaisten luottamusta tätä parlamentarismia koko poliittista päätöksentekoa tai myöskään demokratiaa kohtaan

tärkeää on se että päätökset yleisradion tulevaisuudesta tehdään mahdollisimman nopeasti ettei yleisradion eikä myöskään kansalaisten tarvitse elää epävarmuudessa

me kävimme viime viikolla eduskunnassa kyselytunnilla pitkän keskustelun ehdoista joita suomi aikoo tälle tukipaketille asettaa

hallitusohjelman mukaisesti panostamme kasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen

tätä vakuutta vaaditaan juuri sen takia että me haluamme turvata suomalaisten veronmaksajien saatavat ja sitä kautta välttää kreikasta suomalaisille aiheutuvat tappiot

taisi olla aikamoinen kuhina täälläkin keskustassa

mutta toivon että suomalaiset ymmärtävät nämä päätökset koska ne on kuitenkin tehty nimenomaan sillä ajatuksella että pystymme yhteiskunnan tulevillekin sukupolville turvaamaan

luotiin tiekartta jossa on monia eri kokonaisuuksia muun muassa keinoja palomuurin rakentamiseksi jolla ehkäistään tätä kriisin leviämistä kreikasta muihin maihin

arvoisa puhemies

tänään käsittelyssä on tärkeä veropaketti yritysverokokonaisuus joka luo ja tuo toivottavasti työtä suomeen

osa tästä alennuksesta on seurausta siitä että suomeen saatiin raamisopimus joka tuo meidän yhteiskuntaan ennustettavuutta ja vakautta ja sitä kautta parantaa myöskin yhteiskuntamme toimintakykyä ja edellytyksiä

kasvu tarkoittaa uusia työpaikkoja ja uudet työpaikat hyvinvointia

hallitus on pyrkinyt tekemään ne mahdollisimman oikeudenmukaisesti mikä näkyy myöskin meidän ensi vuoden talousarviossa niin että tuloerot kapenevat näistä vaikeista talouspäätöksistä huolimatta

minä kysyin teiltä minkälaisia konkreettisia esityksiä te teitte budjettiriihessä suurituloisten mukaan ottamiseksi lamatalkoisiin asia josta myöskin keskustan piiristä käytettiin useita puheenvuoroja kevään aikana muun muassa vierustoverinne ministeri pekkarinen

silloin oli keskustelussa esillä vakuudet ja kävimme myös keskustelua irlannin alhaisesta yhteisöverosta jota yritykset maksavat ja joka on alle puolet suomen yhteisöverotasosta

kokoomuksen varapuheenjohtaja kokoomuslainen ministeri kokoomuslainen ylen hallintoneuvoston jäsen ovat kaikki kannattaneet sitä että yleisradion rahoitus siirrettäisiin maksettavaksi valtion budjetista

nyt olemme valmiita perustuslakivaliokunnan kanssa yhdessä etsimään sellaista keinoa jolla tuo puutteellinen ilmaisu ja siihen sisältyvä mahdollinen tulkinnanvaraisuus pystyttäisiin korjaamaan

kriisimaiden nuorisotyöttömyysluvut ovat hirvittävät